edustaja mika karin aloite jossa velvoitetaan tilintarkastaja oma aloitteisesti raportoimaan verohallinnolle jos tilintarkastuksen yh teydessä epäillään tapahtuneen kavalluksen ve ropetoksen kirjanpitorikoksen velallisen epärehellisyyden tai muun talousrikoksen on erittäin kannatettava

tuo euromäärä on niin suuri että tilintarkastajat hyvin todennäköisesti törmäävät edellä mainittuihin talousrikoksiin tarkastuksien yhteydessä hyvinkin useasti

edelleen lisää resursseja tarvittaisiin esitutkintaan syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimille

todennäköisesti näihin investoidut resurssit maksaisivat itsensä moninkertaisesti takaisin ottaen huomioon miljardiluokan rikollisen harmaan talouden

hyvä että osinkoverotusta on korjattu ja asia on keskusteltu tehokkaasti läpi

voimme hyvällä omallatunnolla tarkastella myös muita kehysriihessä tehtyjä merkittäviä päätöksiä jotka ovat meinanneet jäädä vähemmälle huomiolle

kotitalousvähennys on tehokas väline luoda uutta työtä erityisesti palvelualalle

on hyvä muistaa että kotitalousvähennyksen saa myös tavanomaisesta kotona suoritetusta hoiva ja hoitotyöstä

kiinnitin huomiota siihen että koulunkäynnin keskeyttämistä ja syrjäytymistä ehkäistään kokeilemalla joustavampaa siirtymistä oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen

poliisin roolissa toimiessani huomasin usein että paras lääke nuorelle siihen kun koulun penkillä istuminen ei kiinnosta on päästä käytännön hommiin ja oppimaan ammatti tätä kautta

luulen että kokeilun kautta voidaan siirtyä vakiintuneeseen käytäntöön jolla nuorten syrjäytymistä ehkäistään käytännön toiminnan avulla

vankilaan kuljetetaan vankien toimesta huumausaineita ja kiellettyjä esineitä joita voidaan esimerkiksi käyttää muiden vankien tai vaikka pa vankilan henkilökunnan vahingoittamiseen

oppisopimuskoulutusjärjestelmän parantamisen varjolla ei kuitenkaan voida ajaa alas ammatillisen koulutuksen määrärahoja tai aloituspaikkoja vaan on pidettävä mielessä se että maassamme tulee kouluttaa osaavaa työvoimaa niin elinkeinoelämän kuin julkisen puolenkin tarpeisiin

olisi viisainta pitää vanki vankilan seinien sisäpuolella eikä lähteä kuljettamaan häntä erikseen tutkittavaksi varsinkin kun kyseessä on melko lailla rutiininomainen toimenpide

käytännössä vankiloissa jos epäillään vangin tuovan suussaan kiellettyjä aineita ja hän ei vapaaehtoisesti suutaan avaa hänet laitetaan tarkkailuun jolloin täällä eduskunnassakin keskustelua nostaneen tarkkailuhaalarin käyttäminen olisi perusteltua

tietysti nuorten tulee olla itse aktiivisia mutta käytännössä työ ja elinkeinotoimistot eivät ole kyenneet kaikkialla suomessa aloittamaan nuorisotakuun toteuttamista aikataulussa

nuorisotakuu on hieno hanke ja nyt on sen eteen tehtävä aktiivisesti töitä että nuorisotakuun lupaukset myöskin

edustaja rehulla koska poissaolot täyttyvät

pora kolmosen toteutuminen poliisiammattikorkeakoulun osalta tarkoittaa sitä että perustutkintoa suorittavat oppilaat menettävät sosiaaliset etunsa muun muassa vapaan asunto ja ruokaedun

hakijamäärät poliisiammattikorkeakouluun ovat olleet korkealla tasolla ja on ollut ensiarvoisen tärkeää saada myös hyvää oppilasaineista sisään

olen ollut tuossa oppilaitoksessa suorittamassa valintahaastatteluja yli kymmenen vuotta ja olen huolestunut tulevan uudistuksen vaikutuksesta hakijamääriin ja sitä kautta oppilaiden tason säilyttämisestä korkealla

koulupoliisitoiminta lanseerattiin noin kaksi vuotta sitten poliisihallituksen toimesta jolloin joka ikiseen oppilaitokseen piti asettaman oma poliisihenkilö joka sitten toimisi yhteistyössä viranomaisten kesken ja myöskin siellä kouluissa

on olemassa monenlaisia mittareita jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä tässä yhteiskunnassa

tänä päivänä puhutaan että on syrjäytynyttä on ongelmia koulussa ja koulupoliisitoiminta ennalta estävänä toimintana nähdäkseni on erittäin hyvä

meillä täytyy olla tahto ja keinoja syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen

arvoisa puhemies

lapset ovat erilaisia ja perheet ovat erilaisia

pahimmillaan syrjäytyminen näkyy käytännössä siten että yhteiskuntaan ei mennä millään tavalla mukaan ei edes aiota käydä töissä vaan nostetaan tukia

pitkään kotona olemisessa on olemassa omat hankaluutensa lähinnä sen takia että töihin palaaminen pitkän ajanjakson jälkeen voi olla hankalaa

tämän kasvatuksen jalanjäljen on tultava paremmaksi ja vastuullisemmaksi jos haluamme säilyttää asemamme koulutuksen kärkimaana

arvoisa puhemies

ymmärrän subjektiivisen päivähoidon oikeuden puolipäivähoidossa

vastuu lapsista on vanhemmilla

yhtä lailla hallitusohjelmassa lukee että toimeentulotukiohjeita tarkennetaan ottaen huomioon erityisesti ylisukupolvisen köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

on tärkeää että nuorella ihmisellä on vähintään toisen asteen tutkinto

riittävää ja rakentavaa tietoa koulutuksen suhteen ei nuorilla tähän mennessä ole ollut tarpeeksi

annan täyden tukeni edellä mainituille hallitusohjelmaan kirjatuille asioille ja toivon että kasvatuksen jalanjälki tullaan ottamaan tulevaisuudessakin jatkuvasti pöydälle

silloin oli löysää mutta tänä päivänä ei

muun muassa osana syrjäytymisen ehkäisemistä tiedän että poliisi on kehittänyt koulupoliisijärjestelmän joka tarkoittaa sitä että joka koulussa on oma nimikkopoliisi

toivon ja uskon että uusi sisäministeri ottaa asian todella vakavasti hallituksen kanssa

arvoisa puhemies

painotan valiokunnan tapaan että tieliikenteen erityisenä haasteena ovat rattijuopumus ylino peus punaista päin ajaminen sekä turvalaitteiden käytön laiminlyönti

arvoisa puhemies

loput yhdeksänkymmentä prosenttia kielet tieliikenteen onnettomuus johtuu kuljettaja

tieliikenteen turvallisuus perustuu siis hyvin pitkälle ratin ja penkin välissä istuvaan kuljettajaan ja suuri työsarka maamme kirkoissa asioissa ovatkin liikennekulttuurissa ja ihmisten

työ liikenneturvan parantamiseksi on aloitettava jo päiväkotiasteella ja mallioppiminen vanhemmilta lapselle on yksi avainasema tässä

alalla puhemies muutaman sanan ja aivan

ministeri kyllönen perusti työryhmän joka pohtii parastaikaa miten merenkurkun laivaliikenteen liikenne voidaan pitkällä tähtäimellä

joka perustetaan turvaamaan laivaliikenteen jatkuvuus merenkurkussa toistaiseksi

jos eun suunta on ollut verkot vesillä investiontituen muodossa uskalla toivoa että myös valtiolla on intressiä ollaan kesä väkevästi

koska tuo reitti on koko suomelle erittäin tärkeä niin

edustaja

arvoisa

edellytimme viime vaalikaudella liikenne ja viestintävaliokunnassa että jokaisen hallituskauden alussa laadittaisiin liikennepoliittinen selonteko jolla luotaisiin pitkäjänteisyyttä

näin on toimittu ja samalla kirkastettu näkemystä koko maamme yhteiskuntapoliittisesta

selvää on että toimivia liikenneyhteyksiä tarvitaan kaikkialla suomessa on kuitenkin tunnustettava rehellisesti ettei valtiolla yksinkertaisesti ole riittävästi rahaa koko valtakunnan tiestön korjaamiseksi

siksi tarvitaan priorisointia eli mietintää millä toimin takaamme suomalaisille kaikkein sujuvimmaan viettää suurimman hyödyn ja sujuvat

paras puhemies

liikenneyhteydet ovat alueiden kehittymisen yksi

selonteon mukaan ja jatkossa liikennejärjestelmän kehittäminen kytketään osaksi elinkeinoelämän talouden työllisyyden ja alueiden

selonteossa onkin tuotu ansiokkaasti esille kuinka merkittävää eri hallinnonalojen yhteistyö on liikenne ja yhteiskunta politiikan

arvoisa puhemies

jos oli ministeriössä jo kehysriihessä hallitus sopi tällä hallituskaudella aloitettavista liikenteen logistisesti tärkeistä

lisäksi myönnettiin historiallisesti ratahankkeisiin enemmän rahaa

on tärkeää että selonteossa on myös viimein tehty periaatepäätös kolmannesta seuraavalla hallituskaudella käynnistetty kolmesta hall seuraavalla hallituskaudella käynnistettävästä ratahankkeesta joista merkittävin on

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen hallituksen selonteossa tekemiin ympäristöystävällisiin liikennepainotuksiin

lähes yhdeksänkymmentä prosenttia kansalaisista käyttää matkoihinsa useimmiten autoa raideliikenteen

tämä myös

on tuonut esille lausunnossa

jos

niin autojen kuin pyörienkin turvallisten liityntäpysäköintipaikkojen puutteen olevan suoranainen este joukkoliikenteen

valiokunta huomioi tarpeen pyöräilyn edellytysten parantamiseen mutta nostaa sen rinnalle myös kävely on tärkeää että aikana jolloin arkiliikunta vähenee huolestuttavaa vauhtia edistetään liikunnallisuutta myös liikennepoliittisin

kävelin ja pyöräilyn pyöräilyn edellytyksiä parantamalla kevyen liikenteen kulkumuoto osuutta lisäämällä on mahdollista saavuttaa monin eri hallinnonalan tavoitteet muun muassa päästöjen tieliikenteen ruuhkautumisen vähentämisessä

kaupunki vihti viihdelisäämisessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden

edustaja ojala niemelä koska edustaja kauma

arvoisa herra puhemies

liikennejärjestelmä järjestelmällä on mitä keskeisin merkitys koko yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvointi suomi elää viennistä joten pääpaino liikennejärjestelmän kehittämisessä kallistuu väkisinkin elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämiseen ja

parhaillaan käydään kuntauudistuskeskustelua

siihen pitää liittää myös

olemme niin sanotun

toisaalta liikenneinvestoinnit on suunnattava kasvukeskusten kehittämiseen mutta samaan aikaan myös maaseudun liikenneyhteydet ja alempiasteinen tieverkko on pidettävä

väistö ja talous keskittyvät kasvukeskuksiin ja liikennemäärät pienenevät esimerkiksi pohjoisen pohjoisen haja

näin tulevaisuuden kuitenkin tällä hetkellä lapin kannalta

poliittiset päättäjät ovat ymmärtäneet aikaisempaa

pohjoisen suomen merkityksen koko maan